selkeä selitys löytyy asiasta kiinnostuneille vaihtoehtobudjetistamme

tämä yritystukien tehottomuus on havaittu myös työ ja elinkeinoministeriön omassa raportissa jonka mukaan yritystukijärjestelmän toimivuutta voidaan parantaa merkittävästi poistamalla tehottomat tuet ja kohdistamalla ne elinkeinopolitiikan kannalta keskeisiin kohteisiin

kun tässä mennään tämän taloudellisen tilanteen mukaan niin onhan tämä tunnustettava ja sen tunnustin tuossa puheenvuorossani että tähän täytyy kiinnittää vakavaa huomiota ettei tämä mene pelkästään rahastamiseksi vaikka valtiolla tiukkaa tekeekin

kela maksun palauttaminen oli ja on vastauksemme hallituksen esitykselle korottaa kaikkia arvonlisäverokantoja yhdellä veroprosentilla

tämä korotus on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen ja siksi vastasimme siihen esittämällä yritysten kela maksun palauttamista ja poistamalla alvin verokantojen korotuksen

tässä on se yhteys jota täällä kovasti on taas perätty ja tämä toimenpide on hallituksen omien asiantuntijoiden mukaan työllisyyden kannalta parempi vaihtoehto

tämä tapahtuisi muun muassa perussuomalaisten suomen palvelukunnat ohjelmalla kuntien viiden vuoden suoja ajan tarkastamisella sekä tehtävien uudella jaolla valtion ja kuntien välillä

nyt avatut toimenpiteet ovat osaksi ainakin työttömyyden ja työurien pidentämisen osalta jopa ihan järkeenkäypiä olenpa monia niistä itsekin esittänyt ja en ryhdy itseni kanssa riitelemään

arvoisa herra puhemies

työttömyysturvan ennakkomaksun tarkoituksena on käsitykseni mukaan se että työttömän ei tarvitse pelätä työttömyysturvan viivästymistä lyhytaikaisen työn vastaanottamisen takia

jos olen oikein tulkinnut ja olenhan minä koska tulkinta on omani hallituksen ajatuksena on suurten yksiköiden suosiminen ongelmien ratkaiseminen suuruuden ekonomian kautta

joku taho on joskus päättänyt että suomessa on liikaa kuntia ja tajunnut samalla että vapaaehtoisesti niiden vähentäminen ei onnistu

ihan toive hallitukselle että kun niitä lakeja säädätte kiinnittäkää vakavaa ja parempaa huomiota lain soveltamisohjeisiin ja sen tulkintoihin jotta ne tulkinnat ovat tasavertaisia koko maassa

työttömien kiusaaminen ei kestävyysvajetta kyllä ratkaise

herra puhemies

todellinen rakennemuutos työpaikkojen pysyminen suomessa ja niiden syntyminen suomeen on hallituksen rakennepaketissa heikoissa kantimissa

tähän lääkkeitä olisivat isänmaallisen talous ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen omistajaohjauspolitiikan aktivointi sekä energiapolitiikan täyskäännös

tehokkuuden yhteiskunta pakottaa äitejä siirtymään töihin

näillä ja monilla muilla esittämillämme toimilla uskon saavutettavan työtä ja työpaikkoja sekä kasvua suomeen

arvoisa ministeri perheillä on myös subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan

hallitus on kaivanut itselleen kuopan kuntakuopan

hallituksen pitäisi ehdottomasti säilyttää perheiden valinnanvapaus

koetan vastata samalla edustaja kymäläisen esittämään kysymykseen

entäpä jos suomen julkinen sektori on jo tehokas eikä ratkaisua saada piirtelemällä hallintorajoja tai siirtämällä vastuita palvelujen järjestämisestä kuntien maakuntien yhteistoiminta alueiden ja valtion välillä

kotona lastaan pitempään hoitava vanhempi kantaa juuri sitä perhevastuuta ja mahdollisesti auttaa myös isovanhempiaan kotona selviämisessä

näiden lakisääteisten velvoitteiden määrän ja laatuvaatimusten kasvaessa on käynyt usein niin että kunta ei selviäkään näiden tehtävien hoidosta

lasten hoitamisjärjestelmää voidaan tarkastella eri sektoreilta yhteiskunnallisesti ja lisäksi perheen sekä lapsen kannalta

entäpä jos ainoa toimiva keino on sovittaa julkisen sektorin laajuus kerättäviin veroihin ja maksuihin

ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua minkä myös jo vuosia sitten tehty ja edelleen perusteiltaan käyttökelpoinen valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimus lasten päivähoito investointina osoittaa

arvoisa herra puhemies

jos otetaan huomioon päivähoidon kasvatuksellinen tehtävä kasvatuksellisuus korostuu vasta yli kolmevuotiailla lapsilla

sitä ennen lapsen hoitaminen on enemmän hyvää perushoitoa joka takaa fyysisen emotionaalisen ja psyykkisen turvallisuuden ja luo pohjan tulevalle menestykselle

ongelmat perheen sisällä heijastuvat lapsiin vanhempien työssäjaksamiseen ja lopulta lisääntyviin henkisiin ongelmiin avioeroihin ja turvattomuuteen

tästä osoituksena on ratamo keskus päätös joka on todella vaikea

keskittämisestä onkin haettu ratkaisuja talouden ongelmiin esimerkkinä vaikkapa peruskoulujen lakkauttaminen erityisesti uuden kouvolan reuna alueilla

tässä työssä onnistumisen pohja on vahva osaaminen onnistunut strategia ja toimintaohjelma kyky tehdä päätöksiä johtamisen taito sekä vahva sitoutuminen tavoitteiden läpivientiin

hyvä turvallinen lapsuus ja nuoruus on jokaisen lapsen oikeus

ovi hallituksessa on käynyt niin tiheään tahtiin että voi kysyä onko vastuuta pakoiltu vai onko tieto täydellisestä epäonnistumisesta ajanut heikkohermoisimmat ulos uppoavasta laivasta

yhteiskunnan on annettava vanhemmille riittävästi vaihtoehtoja hoitaa vaativaa kasvatustehtäväänsä ja annettava tukea ongelmia ennalta ehkäiseviin toimiin

kaikille kuntalaisille yhtäläisesti vai ainoastaan sopivan matkan päässä asuville

mitä tulee hallitusohjelmaan jos sen tavoitteet olisi edes saavutettu olisi tämä taloudellinen tilanne ja työttömyys siedettävämmissä lukemissa mutta kun keskeiset tavoitteet alitetaan silloin ollaan kriisissä

useita palveluja joutuu hakemaan matkojen päästä

lähipalveluista onkin aivan turha puhua

vaikka kotihoidon tuki on pieni kädenojennus lastaan kotona hoitavalle vanhemmalle se on usein ratkaisevan tärkeä elinkustannusten kattamiseksi ja lapsen kotona hoitamisen toteutumiseksi

juustohöylä on joskus kirvestä vaarallisempi työkalu kun kirveellä voidaan puuttua merkittäviin kustannuseriin kuten byrokratian ja hallinnon purkamiseen

suhtaudun kuntaliitoksiin kriittisen epäilevästi

kun kuntatalouteen ja rakenteisiin ei voida viiden vuoden irtisanomissuojan vuoksi puuttua jäävät keinoiksi leikkaukset omaisuuden myynti taksojen korotukset verotuksen kiristäminen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kuten ministeri puheenvuorossaan mainitsi ympäristönsuojelulaki astui voimaan noin kolmisen viikkoa takaperin ja tietysti on aivan liian aikaista arvioida sitä

tämä kaapelointi on totta kai toimitusvarmuuden turvaamiseksi äärimmäisen hyvä asia mutta tämmöisen jätti investoinnin maksattaminen kuluttajilla tai edes riski siihen on pääsyy perussuomalaisten vastalauseelle ja lakiesityksen hylkäämisesitykselle

eduskuntahan on edellyttänyt että hallitus turvaa tämän teidänkin puheessanne esiin tuoman että hallintoa tehostetaan sähköisellä menettelyllä ennakkokeskusteluilla

miten te nyt sitten näette kun esimerkiksi turvetuotantoa on seissyt tänäkin kesänä lupakäytäntöjen jäykkyyksien vuoksi miltä tämä budjetti näyttää siltä kantilta että sitä sääntelyä todellakin pystyttäisiin vähentämään

täällä jo kiinnitettiin huomiota näitten siirtokustannusten tasaamiseen ja tällainen tasaamisjärjestelmä on syytä rakentaa pikaisesti jotta nämä jo nykyisellään korkeat sähkön siirtohinnat eivät nouse vielä mahdottomammiksi